kannatan lämpimästi sitä että kunnat ja maakunnat ryhtyvät täysillä mukaan ilmastotalkoisiin

energiastrategiat ja ilmastostrategiat ovat tärkeitä ei vain suomen valtiolle vaan myöskin meidän alueillemme

arvoisa herra puhemies

vaikka salissa olevien opposition kansanedustajien toimet viime vaalikaudella olivat sitä että lakkautettiin liikkuva poliisi niin silti valvontaa on pystytty tien päällä suorittamaan kasvavassa määrin

silti on siis pystytty valvontaan satsaamaan mutta toki huolenaihe tämä valvonta on

sen lisäksi sanktiot

liikenne ja viestintäministeriö on tehnyt ehdotuksen että voisimme siirtyä sakoista hallinnollisiin seuraamuksiin siis siihen että tullilla ja poliisilla on mahdollisuus pysäyttää auto tien päällä ja myöskin huolehtia siitä että maasta ei voi poistua ennen kuin nämä hallinnolliset seuraukset on maksettu

ja tähän kai meidän lainsäädäntöä pitäisi myöskin viedä että nämä hallinnolliset seuraamukset maksetaan kyseisessä maassa ennen kuin pystytään poistumaan täältä lasti mukana

yli kolmen vuoden aikana on tässä salissa käyty läpi kehysriihipaketteja toisensa jälkeen

suomen talous on velkaantunut ennätysvauhtia työllisyys on heikentynyt ja kestävyysvaje on vain syventynyt

arvoisa herra puhemies

sähköinen asiointi on tullut jäädäkseen ja sähköinen tunnistaminen ja sähköiset kuntapalvelut ja myöskin terveyspalvelut ovat asia joka vie meitä koko ajan eteenpäin

arvoisa puhemies

reseptitiedot tallennetaan omakanta palveluun ja asiakas voi noutaa lääkkeensä mistä tahansa apteekista ja sähköisestä reseptistä voidaan helposti tarkistaa kaikki asiakkaalle määrätyt lääkkeet

hallitus teki kasan säästöjä ja suuria veronkorotuksia

lapsilisien leikkaukset kotihoidon tuen pakkokiintiöiminen ja aiemmin jäädytetyt lapsilisien indeksitarkistukset asettavat kyseenalaiseksi onko hallitus lasten ja perheiden asialla

järjestelmän ongelmana on se että vanhemmat eivät voi tarkastella alaikäisten lastensa reseptitietoja omakanta palvelusta siis netistä

kun vanhemmat haluavat esimerkiksi selvittää onko lapsen reseptissä vielä jäljellä tiettyjä lääkkeitä täytyy heidän mennä fyysisesti apteekkiin ja lapsen kela korttia näyttämällä kysyä tai selvittää mitä lääkkeitä reseptissä on vielä jäljellä

energiavero polttoainevero ajoneuvovero nämä kaikki kohdentuvat asumiseen liikkumiseen

asumiseen tulee myöskin kiinteistöveron korotusmahdollisuus kunnille ja työpaikkojen kilometrikorvausten omavastuun nosto rokottaa ihmisiä jotka kulkevat työn perässä

minä totean kuten myöskin puolueemme puheenjohtaja juha sipilä että hallituksen on luovuttava oppivelvollisuusiän korotuksesta mikä sinällänsä säästäisi sen samansuuruisen summan kuin lapsilisien leikkaus vie

tämän vuoden alussa lehdissä on kirjoitettu paljon että lapsen reseptin katseluoikeus tulee lähivuosina mahdolliseksi jo siis alkuvuodesta

muutama sana liikennepolitiikasta

totean ministeriöön päin lähinnä ja ministerille sitä miten tässä aikataulussa pysyminen on vienyt hanketta eteenpäin

heidän elämäänsä helpottaisi huomattavasti jos vanhemmat pystyisivät netistä katsomaan mikä lääketilanne on kullakin lapsella

tämä on todellakin järkyttävä leikkaus jota ei pysty millään tavalla perustelemaan koska perusinfra on meidän julkista omaisuuttamme joka rapistuu kyllä silmissä

pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien pitäisi saada helposti ja nopeasti tietää minkä verran lääkkeitä reseptissä on siis vielä jäljellä

päällystettyjä teitä rullataan soralle ja etenkin alempiasteinen tiestö on todella todella huonossa kunnossa

keskusta on esittänyt moneen otteeseen hallitukselle että perusväylänpito edelleenkin tuodaan tasokorotuksena vuotuisesta budjetista mutta uusien väyläinvestointien rahoittamiseen perustetaan infra oy väylärahasto jonne voidaan kanavoida sitten muutakin kuin julkista rahoitusta

pidän erityisen tärkeänä että edellisen liikenneministeri kyllösen perustama komitea jossa juuri tätä korjausvelan suuruutta ja siihen puuttumista selvitetään jatkuisi nykyisen liikenneministerin toimesta

palaan vielä tähän hallituksen harjoittamaan asuntopolitiikkaan koska onhan se perin merkillistä että täällä pääkaupunkiseudulla asuminen kallistuu ja samaan aikaan rakentamista haja asutusalueille rajoitetaan

tänään olemme kuulleet voimakkaasti asuntoministerin tahtotilan asuntopolitiikan muuttamiseksi niin täällä pääkaupunkiseudulla kuin myöskin haja asutusalueella

tahdon antaa täyden tuen siihen että onnistutte sillä kritiikki jota esimerkiksi rakentajien taholta on esitetty näitten kohtuuhintaisten asuntojen tuottamiseksi tänne on se että nämä rajoitukset ovat kohtuuttomia ja tuen määrä on pieni ja pääomittaminen on ongelma

ne on päätetty jo aikapäiviä sitten liikennepoliittisessa selonteossa ja vasta nyt vaalikauden loppumetreillä te pystytte aika riisutuilla rahoitusmalleilla toteuttamaan ja aloittamaan näitä liikennehankkeita

arvoisa herra puhemies

juuri tällä hetkellä suomi tarvitsee nopeita ja teräviä panostuksia työ ja elinkeinoelämään

taantuman kynnyksellä tarvitaan todellisia toimia erityisesti yrittäjyyden kannustamiseen ja yrittäjäksi ryhtymisen edistämiseen

pikaista korjausta tarvitaan joka puolella suomea

ja vielä sokerina pohjalla on yksityisteitten rahoitus

keskustan eduskuntaryhmän mielestä suomi tarvitsee nyt pitkäjänteistä kasvun ohjelmaa taantumasta huolimatta

tuottavuuden kasvua ja kasvuyrittäjyyttä on vauhditettava satsattava osaamiseen ja innovaatioihin ja yrittäjyyttä kannustettava mutta myöskin niitä työuria pidennettävä

tälle työuraproblematiikalle ovat jotkut puolueet tässäkin eduskunnassa sanoneet jyrkästi ei mutta toivon että me pystymme kuitenkin sivistyneesti siitä keskustelemaan että joka tapauksessa työuria sekä alku että loppupäästä pitää tulevaisuudessa pidentää

viennin kasvua pitää kaikin tavoin edistää

minun verenpaineeni nousi kun luin stubbin hallituksen vaaliohjelman vai hallitusohjelman vai minkä ohjelman sitä en oikein osaa vielä itsekään sanoa mutta on käsittämätöntä että stubbin hallituksen maantieteellinen näkemys kilpailukykyisestä suomesta rajoittuu tampereen eteläpuolisiin osiin

on käsittämätöntä että nykyinen hallitus haluaa pakata koko suomen metrojen ratikoiden ja ratojen varrelle

tämä palkkauskysymys on yksi pienyrittäjien suurimmista asioista siis toisen työntekijän tai useampien vieraiden työntekijöiden palkkakustannukset ovat liikaa monelle pienyrittäjälle ja työntekijöitten palkkaamisen vauhdittamiseksi valtiokin voisi muutaman euron pistää tähän pussiin

onko kyse väestönsiirrosta vai mitä työtä ja toimeliaisuutta täällä etelässä on niin paljon että näin suuret satsaukset vain ja ainoastaan etelä suomeen laitetaan

on harmillista että me joudumme käymään tätä pohjoinenetelä keskustelua mutta kun valtioneuvostossa ei istu pietarsaaren pohjoispuolelta olevaa ministeriä niin tämä hallitus näyttää linjan minne satsataan ja mitä satsataan

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta yksi päänvaiva on tämänkin päivän maakuntahallituksen kokouksessa ollut maakunnan kehittämisrahan leikkaus

itseäni ainakin opposition kansanedustajana ja myöskin varmasti useita kuntalaisia ja varmasti useita kuntien ja maakuntien luottamushenkilöitä kylmäävät hallituksen kaavaillut kuntauudistukset

se on ollut vipuvartena monessa monessa yrityksessä esimerkiksi monessa korkeakoulussa jossa on laitettu innovaatioita eteenpäin ja pystytty kehittämään toimintaa

on tarpeen nostaa kissa pöydälle silloin kun siihen on tarvetta ja nyt tämä välikysymys kuntauudistuksesta on tarpeen

hallitus aikoo nyt leikata tästä määrärahasta lähes kaksi kolmasosaa pois ja nyt kysymys kuuluukin miten tulevaisuudessa maakuntien toimintaa tullaan kehittämään

matkailusta on uusia työpaikkoja luvassa kaivannaisteollisuus kotimainen energia ja ruuantuotanto perusteollisuus kaikki nämä sijaitsevat kehä kolmosen ulkopuolella

mikä on todellinen pohja vahvoille peruskunnille työssäkäyntialueille kuntien pakkoliitoksille

erityisesti hämmentää ministeri risikon uusi sote piiri malli

maakuntien kehittämisrahalla on vahvistettu maakunnallisia tärkeitä asioita kuten esimerkiksi pohjoisessa on nyt pistetty näiden kaivoshankkeiden edistämiseen paljon rahaa ja innovaatioita eteenpäin

on käsittämätöntä että hallitusohjelma ei sisältänyt uusia investointeja ei infrahankkeita ei minkäänlaisia uusia työkaluja nostamaan pohjois suomen mahdollisuuksia esille

kysymys siis todellakin kuuluu kun tämän hallituksen yksi tärkeimmistä ohjelmista on itä ja pohjois suomi ohjelma miten konkreettisesti tullaan rahoitus turvaamaan näiden hyvien pohjois ja itä suomen asioiden elinkeinoelämän tarpeista kumpuavien asioiden edistämiseksi jos leikataan tässä vaiheessa jo maakuntien kehittämisrahaa ja sillä tavalla heikennetään maakuntien kilpailukykyä

arvoisa puhemies

nyt varmasti ministerit lähtevät käymään katsomassa näitä pohjoisen ihmeitä mutta ainoastaan katselemalla tutkimalla ja tekemällä erilaisia selvityksiä työllisyyttä ei saada parannettua kehä kolmosen ulkopuolella

arvoisa puhemies

suuret liikennehankkeet yli liikennepoliittisen selonteon ovat puhututtaneet tänään

kun kuntarajat piirretään helsingistä käsin työssäkäyntialueiden mukaan keskuskuntien reunamille jäävät lakkautettavat kunnat voivat alkaa sammutella valojaan

paheksun tätä maakuntien kehittämisrahan leikkaamista toden teolla vaikkakin valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä muutama miljoona euroa tästä maakunnan kehittämisrahasta palautetaan ilmeisesti takaisin

on kohtuutonta kuntapäättäjiä ja kuntatyöntekijöitä kohtaan että vuosien työ kuntaliitos tai yhteistoiminta alueen suunnittelussa valuu täysin hukkaan

nykyisestäkin tien radan ja väylänpidon rahoituksesta karsitaan ja kyllä minä sanon että olisimme olleet pienistäkin miljoonista innoissamme kun uusien väylähankkeiden sijaan nykyisestä infrasta pidettäisiin huolta

kuntien omaa aktiivisuutta uusien ratkaisujen tuottamiseksi on turha odottaa kun tähän mennessä tehty arvokas työ lakaistaan nyt maton alle

tätä kysyn hallitukselta koska minun ajatukseni yhteiskuntarakenteen toivotusta kehityksestä on aivan toinen kuin ministeri rinteen

nyt on luvattu tässä hallitusohjelmassa aikaistaa liikennehankkeita aikaistaa liikennehankkeita

kun kuntarajat piirretään työssäkäyntialueiden mukaan seuraavaksi hallituksen on helppo perustella että myös palvelut kannattaa tuottaa siellä missä ihmiset päivittäin kulkevat eli suurten kaupunkikeskusten alueilla

liikennepoliittisen selonteon myötä ja niitä minä tulen nyt sitten vaatimaan niitä muutamia miljoonia jotka meille on tämän hallituksen rippeistä jätetty tuonne pohjoiseen

ministeri rinne puhui tänään aamupäivällä siitä että valtaosa uusista työpaikoista syntyy pääkaupunkiseudulle valtaosa mutta kohtuuhintaisista asunnoista on pula

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

hallituksen tiedonanto kuntauudistuksesta ei lisää työrauhaa kuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden keskuudessa

keskustan eduskuntaryhmästä liikenneryhmämme jätti vastalauseen tähän selontekoon

kunnat jatkavat edelleen vuosia kestänyttä selvitystyötä ja jollakin tavalla tällekin pitäisi saada piste

erityisesti me vastustimme hallituksen näkemystä yhdyskuntarakenteen kehittymisestä ja tämä on konkreettinen esitys mihin nyt olemme päätyneet että keskitetään ratojen varsiin ihmisiä

kaupunkilainen ei tule ajatelleeksi kuinka hankalaksi arki käy kun esimerkiksi lähin pankkiautomaatti ja bensa asema sijaitsevat monen kymmenen kilometrin päässä

en ole nähnyt tuossa mannerheimintiellä yhtään navettaa yhtään peltoviljelmää enkä yhtään tuulimyllyä puhumattakaan kaivoksista

kunnissa odotetaan sitä että saadaan keskittyä perustehtäviin eli kuntalaisten palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen

länsimetron jatketta ei ollut ollenkaan suunnitelmissa ja pisara radasta oli ainoastaan maininta että toteutussuunnitelmaa tai suunnitelmaa edistetään ja sitä selvitetään

kun kuntien koko rajataan työssäkäyntialueiden mukaan lähenee kuntakoko nykyisten maakuntien kokoa

kaikki nämä luonnonvarat rikkaat sellaiset ovat kaupunkien ja kaupunkiseutujen ulkopuolella

nämä ovat siis yli liikennepoliittisen selonteon ja tästä kantaa vastuuta tämä hallitus mutta rahoituksesta valitettavasti seuraavat hallitukset

miksi emme hyödynnä kotimaista puhdasta energiaa entistä enemmän

mitä kauemmaksi päätöksenteko kuntalaisesta viedään sen pienemmiksi koetaan vaikutusmahdollisuudet oman kunnan asioihin

maalina ja tähtäimenä ovat suurkunnat

aivan lyhyesti sanon että rakenneuudistuksista energiaratkaisuista ja lapsi ja perhepolitiikasta jäi paljon sanomatta tässä hallitusohjelmassa ja näissä nimenomaan on paljon tekemistä tämän vaalikauden lopun aikana

joku on jopa väittänyt tässä salissa tänään että suurkunta lisäisi syntyvyyttäkin jopa näillä suurkunta alueilla

keskustaa syytetään jatkuvasti siitä että kuntatalojen valoja ei saa sammuttaa vaikka kunnilla menisi kuinka huonosti

hallitus ministerit rinne ja stubb voitelee omia äänestäjiään pääkaupunkiseudulla miljardi investoinneilla

on myöskin todettu että suurkunnat suomeen olisivat ainoa ratkaisu ja minä ihmettelenkin sitä mihin on unohtunut yhteistoiminta alueiden toteuttaminen

nämä päätökset ovat tulleet ohi liikennepoliittisen selonteon ohi eduskunnan käsittelyn ja nämä miljardihankkeet on tarkoitus toteuttaa lainarahalla

keskustalaiset kunnat ovat olleet suunnannäyttäjiä vapaaehtoisissa kuntaliitoksissa ja tähän vapaaehtoisuuteen myöskin minä haluan tulevaisuudessa uskoa

tämä tarkoittaa myöskin että maakunnan omia liikennehankkeita toteutetaan tässä budjettikirjassa riisutuin kustannuksin

nythän näitä sosiaali ja terveyspalveluiden yhteistoiminta alueita on rakennettu suomeen paljon ja niistä on vielä ohkainen tieto miten ne toimivat ja kuinka myöskin kustannustehokkuus niissä toteutuu

en voi millään ymmärtää sitä että liikennehankkeissa kansallisomaisuutemme kunto ei ole koko eduskunnan asia

lopuksi totean että me olemme keskustassa esittäneet lähipalvelulakia jonka eteen teemme töitä sillä haluamme todellakin palvella suomalaisia niin että päiväkodin koulun terveyskeskuksen ja vanhainkodin tulee olla siellä missä ihmiset myöskin asuvat ja tekevät töitä

siksi toteankin että palveluiden järjestämisalueita näitä yhteistoiminta alueita tulisi tulevaisuudessa kannattaa entistä enemmän pakkoliitosten tai kuntaliitosten sijaan katsoa niiden parhaat puolet

nyt hallitus esittää myöskin erityistä metropolihallintoa

miksi samaa metropoliajattelua siitä yhteistoiminnasta ei voida soveltaa tai ei sovelleta muilla kaupunkiseuduilla

seuraava hallitus on sidottu näihin väylähankkeisiin täysin ja maakunnan muut hankkeet jäävät nuolemaan sitten näppejään sillä tavalla että niitä ei voida kyllä varmasti toteuttaa

toivoisin että tämä keskustelu viriää että muutkin alueet yhteistyössä kaupunkiseuduilla voisivat toimia yhtä lailla kuin täällä pääkaupunkiseudulla

täällä on tänään puhuttu paljon oulun mallista jolla nopean ict sektorin alasajon myötä pyritään työllistämään hyvin koulutettuja ja hyvin palkattujakin ihmisiä uusiin töihin

ainoastaan rakennemuutosrahoilla siis rahoilla asiaa ei miksikään muuteta

erityisesti tätä muutosrahaa tarvittaisiin nyt kipeästi jo tehtyihin kuntaliitoksiin koska kustannukset ovat kuntaliitoksissa niiden alkuvuosina korkeammat kuin niistä saatavat säästöt

on mielenkiintoista kuulla että opposition edustajat ovat menossa vaikka euroopan unionin tuomioistuimeen puolustamaan suomen etuja tässä tilanteessa josta me olemme saaneet jo korvapuustia monta vuotta sitten

eilen kun pohjois pohjanmaan yrittäjiä kuuntelin ja kuulin he sanoivat että yritykset eivät ota työntekijöitä vaikka saisivat ne ilmaiseksi kun olemassa oleville työntekijöillekään ei ole tekemistä